mikä on se tilanne että niitä saataisiin siirrettyä aina silloin kun se on suinkin mahdollista että nämä ihmiset sovittaisivat ne rangaistuksensa kotimaassa ettei tarvitsisi keinotekoisia pantarangaistuksia ja muita keksiä tänne maahan

itse näen tilanteen lähinnä ongelmallisena mutta eräs asia joka on unohtunut tässä ongelmakentässä on se että kysehän on kansalaisten turvallisuudesta

siellä oli aika monessa puheenvuorossa viitattu nimenomaan tarkastusvaliokunnan mietintöön joka oli annettu sitä edeltävän vuoden tilinpäätöskertomuksesta

zyskowicz sanoi kuinka on tuettu kuntia niin varmasti on tuettu mutta tosiasia on se että ainakin meillä eilen iltana puoleenyöhön saakka takuttiin veronkorotusten kanssa kun keskusta halusi lisää tietysti yllättäen sinne

olen miettinyt pitääkö tässä tapahtua niin että joku niin sanottu kellokas menehtyy sen johdosta että asianomainen palosukeltaja jonka tehtäviin asia olisi kuulunut ei pystykään suoriutumaan siitä taikka menehtyy siihen ylirasitukseen joka hänelle tulee

rajamäki totesi on hieman ollut epätietoisuutta siitä kun viime vuonna taikka tänäkin vuonna on jätetty hyvin paljon täyttämättä poliisivakansseja kun henkilöt ovat siirtyneet eläkkeelle

kehyksestä täällä on puhuttu jonkin verran ja kehyskeskustelu tässä käytiin joitakin aikoja sitten

kaltiokumpu kun te sanoitte että oikeuskäytännön mukaiseksi muutettiin se laki niin sehän tarkoittaa käsitykseni mukaan sitä että voimassa olevan lain mukaan on syntynyt oikeuskäytäntö ja sen mukaiseksi muutettiin lakia jotta saadaan ikään kuin loivemmaksi tämä nykyinen tilanne mikä on voimassa olevassa laissa

sitä osoittaa kansalaisten erityisen aktiivinen osallistuminen tasavallan presidentin vaaleihin

ministeri häkämiehelle toteaisin nyt tästä destia ongelmasta että kun te sanotte sitä että destian olisi pitänyt voittaa kaikki meillä on tuore tapaus siitä mitä on kun alihintaan annetaan niitä urakoita

haluan kiinnittää vaan huomiota siihen millä tavoin tarkastusviraston erilliskertomuksessa on todettu kehyksistä että niitä on tietysti noudatettu mutta nämä toteutettavat elvytystoimet ovat painottuneet verotuksellisiin toimiin ja sitten näitä taas periaatteessa menokehys ei kaikilta osin huomioi

nyt on informoitu sitten että niitä täytetään mielin määrin jos sitaateissa voi näin sanoa

as tehon seurauksena on moni pienyrittäjä ongelmissa nyt

pitääkö tässä mennä niin pitkälle niin kuin valitettavasti monessa muussakin asiassa ennen kuin sille saadaan riittävää huomiota niin kauan asiaa vetkutellaan

hallitus ilmoittaa esityksessään vahvistavansa parlamentarismia

ulkopuolinen on ollut hieman hämmentynyt tästä viestinnästä

moni on joutunut tekemään konkurssin sen takia kun niitä rahoja ei saatukaan kotimaahan kun ne kierrätettiin tallinnaan ja sieltä niitä ei tullutkaan

kuten ministeri täällä totesi ensi vuoden alusta tulee uusia organisaatiomuutoksia ja palvelupisteitäkin lakkautetaan aika paljon

hallitus haluaa siirtää valtaa pois suoralla kansanvaalilla valitulta presidentiltä ja näin heikentää kansanvaltaista järjestelmäämme

arvoisa puhemies

ilmeisesti as teho on konkurssimenettelyssä tallinnassa mutta sieltä ei mitään tule näille yrittäjille

tämä asia on myöskin sen verran mielenkiintoinen mikäli nyt muistan ja ymmärsin oikein kyseisen turvallinen suomi seminaarin tiedoista taikka siitä keskustelusta että tästä asiasta ainakin osittain tätä asiaa sivuavasta otsikosta on tekeillä väitöskirja

it ohjauksesta voisi todeta sen verran että sitä on käsitelty hyvinkin laajasti ja on jo aikaisemmin siihen otettu kantaa ja jollakin tavoin kun kuunteli asiantuntijoita tuli mieleen se onkohan tämä todella kenenkään hallussa sillä tavoin että kokonaisuus tiedettäisiin

olisin tiedustellut sitä miten ministeri on suunnitellut tämän henkilöstön tiedon tason säilyvän näissä yhteispalvelupisteissä

mielestäni presidentin valtaoikeuksia tulisi mieluummin lisätä kuin vähentää

onko aikomus siirtää näihin pisteisiin niitä henkilöitä jotka ovat toimineet tällä hetkellä lakkautetuissa palvelupisteissä joiksi niitä voidaan tällä hetkellä kutsua

se on mielenkiintoista kun siinä ilmeisesti pohditaan myös tätä aikaa ja niitä esityksiä joita tämän asian ympärillä on tehty

suomalaisessa monipuolueparlamentarismissa on perinteisesti tasavallan presidentille kuulunut merkittäviä valtaoikeuksia

vihjeitä on tullut siitä että eri ministeriöiden sisälläkin on ikään kuin omaa vetoa määrättyjen omien kehittämishankkeitten eteenpäinviemiseen mutta yhteensopivuutta ei ole

pulliainen joka on näitä väitöskirjoja vähän enemmän ja vähemmän tehnyt ja lukenut voi varmasti itse analysoida millä tavoin väitöskirjan tekijä voi lähestyä tällaista kysymystä joka useamman kerran joka vuosi tässä viime vuosina on ollut esillä eduskunnassa erilaisin aloittein tai kysymyksin

tämä tuli joitakin aikoja sitten esille eräässä tilaisuudessa jossa keskusteltiin nimenomaan täällä paljon puhutun harmaan talouden torjuntaan liittyvistä asioista ja niihin liittyy osittain se että poliisien syyttäjien ja tuomioistuinten it ohjaus ja tietokoneohjelmat eivät ole sillä tavoin yhteneväisiä että toinen viranomainen voisi hyödyntää aikaisemman viranomaisen määrättyjä pohjapapereita vaan ne joudutaan tekemään usein uudelleen

esitetyllä muutoksella saatetaan pyrkiä sitomaan hallituspuolueiden kansanedustajien vapaata kannanmuodostusta kansanedustajien perustuslain takaamasta riippumattomuussäännöksestä huolimatta

ihan lopuksi haluan vaan todeta sen minkä tuossa vastauspuheenvuorossanikin totesin eli se että tämä on julkisessa keskustelussa koko ajan voi aiheuttaa sen että alalle hakeutuminen vaikeutuu että ei ole kiinnostusta palomiehen ammattiin varsinkin jos toteutetaan ne uhkakuvat joita ministeri kiviniemi eräässä haastattelussaan esitti

viime aikoina on maakunnista tullut viestejä kuinka yksi sun toinen tila on joutunut ulosottomiesten kynsiin onpa jopa muutama suurtila joutunut konkurssimenettelyn alaiseksi

muutos veisi presidentiltä harkintavaltaa kun asia palauttamisen jälkeen päätettäisiin valtioneuvoston uuden ratkaisuehdotuksen mukaisesti jos ehdotus vastaa eduskun nan enemmistön ilmaisemaa kantaa asiassa

voi todeta niin kuin ed

samalla tavalla minun kohdallani on otettu yhteyksiä siitä kuinka keinotekoisesti joudutaan operoimaan auton hankinnassa ja usein säilyttämään niin kuin täällä on parissakin puheenvuorossa todettu konteissa

jos kävisi niin että eduskunnan enemmistö olisikin presidentin kannalla johtaisi se käsitykseni mukaan hallituksen luottamuksen menettämiseen ja sen kautta eroamiseen

tuottavuusohjelmasta täällä on puhuttu useaan eri kertaan ja myöskin aikaisemmissa puheenvuoroissa on siihen viitattu

mikäli nyt muistan oikein siihen suuntaan oli esitys että silloin kun palomiesten työkyky ei enää riitä heidät pitäisi siirtää johonkin toiseen kunnalliseen tehtävään

kysyisin asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä

itselläni kun on useampia ystäviä jotka aikoinaan kyproksella ollessaan hankkivat auton niin tiedän sen että kyllä se vielä tälläkin hetkellä on eräs arvo tavallaan siinä että hankkiudutaan rauhanturvatehtäviin

onko asianomaisen valtioneuvoston jäsenen mielestä enää kansallisesti mitään tehtävissä että perheviljelmäpohjainen maatalous säilyisi suomessa edes nykyisen tasoisena vai onko keskustapuolueenkin johdolla harjoitetun maatalouspolitiikan tarkoitus alun alkaenkin ollut niin sanottu suurtilalinja eli ajaa perinteiset perheviljelmät alas siirtymällä asteittain teollisen kotieläintuotannon suuntaan

myöskin mietinnössä on minun mielestäni aika vaikuttava osio siltä osin kun siellä puhutaan nimenomaan siitä jos siteeraan erästä kohtaa nimenomaan niistä väliarvioinneista mitä asian johdosta on tehty

minun mielestäni siinä on aika mielenkiintoinen ammatillinen arvostuskysymys jos siirretään niin kuin täällä jossakin puheenvuorossa todettiin mahdollisesti siivoojan tehtäviin ja niin edelleen

tietysti toinen on se että ehtoja parannetaan mutta kyllä tällainen lisäkannustin on aina paikallaan

emon ja muotoilun mielestä tarkistanut mahdollistaisi mielestäni sen että suomen tasavallan presidentti ei voisi osallistua suomen edustajana eurooppa neuvoston kokouksiin

arvoisa puhemies

siinä tulevat palkka ja muut kysymykset esiin ja ennen kaikkea palomiehen työn arvostus

väliarvioinnin mukaan henkilöstövähennykset voivat aiheuttaa kokonaistuottavuuden laskua myös silloin kun henkilötyövuosivähennykset saavutetaan esimerkiksi

se on minun mielestäni se tärkein koska tähän saakka on kiinnostusta riittänyt mutta jos tähän ei saada parannuksia voi olla että kuopion pelastusopistoon ei hakijoita riitä

ulkoistamisella jonka kustannukset ovat korkeammat kuin ennen ulkoistamista ja sitaatti tältä osin päättyy

mielestäni silloin kun puhutaan suomelle erityisen tärkeistä ja merkittävistä ulko ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvistä asioista tasavallan presidentillä pitäisi olla muutakin tehtävää kuin mainittu presidentti johtaa suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa

tämä minun mielestäni osoittaa sen että tuottavuusohjelma on pääosin henkilöstövähennysohjelma eikä sillä ole ainakaan kaikilta osin haluttu huomioida sitä säilyvätkö palvelut joita minun mielestäni valtionhallinnossa pitäisi olla kohtuullisesti tarjottavana kaikille veronmaksajille ja millä hinnalla sitten niitä palveluja sen jälkeen tuotetaan

tietysti on hyvä että on saatu lisää resursseja mutta itse painottaisin sitä että silloin kun puhutaan talousrikoksista ja rikoshyödyn perimisestä silloin pitää sen ketjun olla iskukykyisessä kunnossa sieltä poliisista verottajaan tulliin ulosottoon syyttäjään ja aina oikeuslaitokseen saakka oikeusistuimiin saakka pitää olla jos puhuu kyvykäs

mielestäni oikea tapa olisi se että presidentillä olisi mahdollisuus osallistua suomen kannalta erityisen merkittävään ulko ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevään kokoukseen

lissabonin sopimushan sallii myös valtionpäämiesten osallistumisen muun muassa eurooppa neuvoston kokouksiin sillä sen mukaan jäsenvaltioita eurooppa neuvostossa edustaa joko valtion tai hallituksen päämies

tuolla päätöksellä on mielestäni vesitetty eu sopimuksen avainartikla

omistajaohjaukseen on valiokunta ottanut myöskin kantaa ja lähinnä siltä osin että on siteerattu erilaisia määritelmiä millä tavoin jokin taloudellinen tulos arvioidaan

nepponen täällä totesi minun mielestäni on järkeä nimenomaan sillä tavoin että siihen koko ketjuun pitää satsata sillä tavoin että se menee ettei niitä tulppia tule sinne koska on nimenomaan myös yhteiskunnan kannalta tärkeätä että saadaan perittyä sitä rikoshyötyä ja silloin pitää reaaliaikaisesti pystyä puuttumaan niihin tekoihin

minua vaan hämmästyttää se kuinka on mahdollista että ruotsinkielisillä alueilla voidaan tarjota suomenkielisiä palveluja mutta suomenkielisillä muka ei voitaisi tarjota ruotsinkielisiä palveluja

lissabonin sopimuksella ei käsitykseni mukaan ole myöskään siirretty eun yhteistä ulko ja turvallisuuspolitiikkaa eun päätösvaltaan vaan sopimus säilyttää sen jäsenmaiden hallitusten keskinäisenä yhteistyöhön perustuvana politiikkana ja linjanmäärittelyt perustuvat käsitykseni mukaan yksimielisyyteen

kysyn asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä

kun tässä on kuunnellut jonkin aikaa tätä keskustelua kun itse olen ollut sekä poliisin että tuomarin tehtävissä niin täytyy vähän hämmästellä joittenkin puheenvuorojen sisältöä

tämä vaan ei mene minun ajatusmaailmaani

vanhasen kakkoshallitus toteaa ohjelmassaan maatalouden osalta muun muassa

arvoisa puhemies

toinen asia joka minua hieman huolestuttaa on se että kun oman toimen ohella tällaisessa uudessa vaativassa tehtävässä vastuualueen päällikkö lähtee hoitamaan koko keskuksen päällikkyyttä niin epäilen miten se ainakaan tässä alkuvaiheessa onnistuu ja tietysti on vaikeata myöhemmin muuttaa sitä

harjoitettava maatalouspolitiikka turvaa aktiivitilojen toiminnan kannattavuuden viljelijöiden nousevan tulokehityksen ja mahdollistaa kotimaisiin raaka aineisiin perustuvien elintarvikkeiden tuotantomäärien säilyttämisen nykytasolla

joltakin kohdin todetaan että tulisi saavuttaa kulloinkin paras taloudellinen kokonaistulos tai sitten niin kuin valiokunnan mietinnössä todetaan mahdollisimman hyvä yhteiskunnallinen ja taloudellinen kokonaistulos

mutta ensiksi toteaisin sen että itse olen asunut sellaisella alueella jossa eivät kaikki osanneet sanaakaan suomen kieltä mutta kyllä siinä ainakin meikäläinen sai kuulla kunniansa

mutta oma käsitykseni on se että tällaisilla sanonnoilla ei mitään yksityiskohtaista selvää painotusta pysty tekemään mikä niistä on sitten todella se yhteiskunnallisesti järkevin osio siinä mitä tehdään

onko lisäksi synnytetty viitevuoden perusteella maksettava niin sanottu kirjekuorituki täysin hatusta vedetty

kieltämättä kauniita sanoja mutta missä on todellisuus

arvoisa puhemies

jotenkin tämä käynnistysvaihe oman toimen ohella ainakin on minulle vieras ajatus

mielestäni suomalaista parlamentarismia ei voi verrata eurooppalaiseen parlamentarismiin jossa jo vaalijärjestelmissä useimmiten pyritään periaatteessa kaksipuoluejärjestelmään

sikäli minun mielestäni tämä esitys on tasapainossa kun otetaan huomioon pohjanmaan käräjäoikeus koska siinähän oli suuri taistelu siitä että sinne nyt väännettiin puoliväkisin se ruotsinkielinen käräjäoikeus

herra puhemies

tänä syksynä viljan hinta on ollut todella alhaisella tasolla ja jos ei ole ollut omia varastoja viljan on suorastaan joutunut lähes lahjoittamaan viljan ostajille

haja asutusalueita koskeva jätevesiasetus puhuttaa ja huolestuttaa edelleen kansalaisia maakunnissa

suomalaisessa monipuolueparlamentarismissa on perinteisesti tasavallan presidentille kuulunut merkittäviä valtaoikeuksia ja voimassa olevan perustuslain mukaan ulkopolitiikan johtaminen tehdään tasavallan presidentin johdolla toki yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa

se on ongelmana tällä hetkellä että poliisille on jonkin verran saatu lisäresursseja mutta se on sitten niin sanotusta pienemmästä rikollisuudesta monta kertaa pois

arvoisa puhemies

minkälaisen tulevaisuuden arvoisa ministeri näkee nykyisillä talonpojilla olevan vai onko hanskat lyötävä tiskiin ja tuleeko eu olemaan lopulta talonpojan hautaaja

näkisin että presidentin valtaa kuten aikaisemmin totesin tulisi mieluummin lisätä kuin vähentää niin sisä kuin ulkopolitiikassa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kysynkin asianomaiselta ministeriltä

perustuuko asetus tieteellisiin tosiasioihin vai onko se vain sattumanvarainen huitaisu jonka kautta heitetään kaiken kaikkiaan miljoonia euroja niin sanottuun kankkulan kaivoon

henrikssonille vaikka hän ei ole paikalla täällä toteaisin että poliisien ruotsin kielen huono taito varmasti johtuu siitä että ruotsinkielisillä ei ole halukkuutta lähteä poliisin ammattiin koska palkkaus on heikko ja koska he saavat muualta parempaa palkkaa

jos toimivallan siirrossa on kyse merkittävästä eduskunnan toimivaltaan puuttumisesta ei sitä mielestäni tulisi tehdä yksinkertaisella enemmistöllä

perustuslakiin ehdotetaan myös sitä että otettaisiin säännökset suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivaltaa koskevista siirroista euroopan unionille kansainväliselle järjestölle ja toimielimelle

vaarana on että vieläkin osa näistä vanhenee ennen kuin ne saadaan viralliseen käsittelyyn haastettua oikeuteen

kävi ilmi mikä minulle oli uutta että meidän lainsäädäntömme myöskin tällä hetkellä suojelee näitä niin sanottuja talousrikollisia siltä osin että he pystyvät aivan laillisesti nykyisen lainsäädännön puitteissa tyhjäämään taikka etäännyttämään sen rikoshyödyn sillä tavoin että ulosottoviranomaiset eivät pääse sitä perimään muun muassa yksipuolisten tuomioitten kautta

merkittävä toimivallan siirto saattaa vaarantaa kansainvälisen velvoitteen muodossa valtiosääntömmekin tarkoittamia kansanvaltaisia perusteita

tällöin toimivallan siirto tulisi käsiteltyä kahden eri eduskunnan toimesta ja kansalaisilla olisi todellinen mahdollisuus ottaa asiaan kantaa eduskuntavaaleissa ennen lopullista päätöstä

tältä osin toivoisin kyllä että hallitus pikaisesti pohtisi niitä lainsäädäntömuutoksia joilla tämä rikoshyöty saataisiin todella myöskin perittyä valtiolle kun on todettu että jossakin yrityksessä on tällaista harmaan ja mustan talouden hommaa ollut vireillä

kuten ministeri totesi valtioneuvosto on antanut asetuksen ja ohjeistusta mutta eduskunta ei ole pystynyt vaikuttamaan näihin asioihin varsinaisesti

saman suuntainen tilanne on valitettavasti monen muunkin terveyskeskuksen osalta

arvoisa puhemies

lääkäripula on huutava eikä avoinna oleviin virkoihin ole hakijoita

lakiehdotuksen viiden pykälän osalta muutosesitykset jotka on jaettu edustajien pöydille

arvoisa puhemies

toisaalta kun terveyskeskuksiin haetaan niin sanottuja ostolääkäreitä tarjouksia kyllä tulee muutamilta yrityksiltä ja pakon edessä joudutaan sitten tekemään ostosopimuksia jolloin yhden lääkärin palvelut tulevat maksamaan moninkertaisesti verrattuna terveyskeskusten omien lääkäreitten kuukausipalkkaan ja myös lääkäreitten vastuu ainakin rikosoikeudellisen vastuun suhteen on erilainen ostolääkärisysteemissä

minun mielestäni niin kuin täällä todettiin vaikka on minkälaiset säästöohjelmat ja muut vastaavat niin kyllä silloin kun tiedetään että on joitakin toimia joilla voidaan lisätä valtion verotuloja niihin toimiin pitäisi ryhtyä ettei käy niin kuin tuolla europolissa

arvoisa ympäristöministeri eikö olisi parempi jos asianomaisesta asetuksesta nyt kuitenkin vielä tehtäisiin lakiesitys ja se tulisi tänne eduskuntaan eduskunnan käsittelyyn ja eduskunta voisi sitten valiokunnassa tehdä näihin asianomaisiin pykäliin tulkintaohjeistusta joka täydentäisi voimassa olevia ympäristönsuojelulain säännöksiä joissa tietysti on määrättyä tulkintaa myös

kun siellä vierailimme suomalainen asiantuntija totesi kansainvälisestä rikollisuudesta että saadaan edes joskus pieniä lommoja näitten kansainvälisten rikollisten toimintaan

arvoisa puhemies

kysynkin asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä vaikka tiedänkin että hallitus ja asianomainen jäsen on tietoinen tästä ongelmasta

mitä hallitus aikoo tehdä konkreettista lisää tähän että tämä sanottakoon järkyttävä tilanne saataisiin paranemaan tuolla periferiassa

arvoisa herra puhemies

köyhyysrajan alapuolella elää kasvava joukko kansalaisia

voisiko lapsilisään ajatella jonkinlaista porrastusta tai tarvehankintaa jotta rahat menisivät niille jotka tukea eniten tarvitsevat

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

miksi omaishoidon tukea ei siirretä kelan kontolle jotta kaikki omaishoitajat voisivat sitä tasavertaisesti hakea asuinkunnasta riippumatta

kun luki hallituksen esitystä joka nyt on lähetekeskustelussa täytyy sanoa että teksti on aika ongelmallista että sen pystyisi omaksumaan ja ymmärtämään ainakaan ensimmäisellä ja toisella lukemisella kun näistä karttumista ja muista vastaavista puhutaan

rahaa kuitenkin riittää turvapaikanhakijoiden hyysäämiseen

tänne lennätetään veronmaksajien rahoilla maailman ääriltä perheen yhdistämisen nimissä ankkurilasten sukulaisia ja kylänmiehiä

mikäli maahanmuuttopolitiikkaan ei pian saada perustavaa laatua olevaa muutosta tilanne räjähtää käsiin

varmasti hallituksen esitys sisältää muutamia parannuksia joita muun muassa ed

turvapaikkaturismi on tehtävä kerta kaikkiaan kannattamattomaksi

minun järkeeni vaan eivät valitettavasti ole menneet esimerkiksi perustienpidon määrärahat